on selvää että missään tapauksessa ei saa palata enää arviolautakunnan perustamista edeltävään aikaan

arvoisa puhemies

arvostamani edustajan ed

kaaos kentällä on pahentunut tämän sosiaali ja terveydenhuollon uudistushankkeen myötä mikä itse asiassa on täysin selvää sen takia että sote uudistus on alistettu suurkuntahankkeen ajamiselle

siksikin toivon että vastaava ministeri ja ministeriö poikkihallinnollisesti eri ministeriöitten kanssa kantavat hyvin suurta huolta harvaan asuttujen alueitten sisäisen turvallisuuden kehityksestä ja pistävät painoa myös muun muassa sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen ja uusien ohjelmien tulevaan laadintaan

eli väistämättähän tässä on käymässä sillä tavalla että valtionosuusjärjestelmä toimii tietyllä tavalla peukaloruuvina kuntaliitosten edistämisessä eikä tarkoitus olekaan kuntien peruspalvelujen rahoittaminen

eli on aivan selvä asia että kun tämä arviolautakunta perustettiin niin sen aloitettua toimintansa vahinkojen käsittely yhtenäistyi ja myös sitten helpottui

valinnanvapaudesta ei saa tinkiä

maataloudella on eittämättä merkitystä myös maan tasapainoisessa alueellisessa kehityksessä jonka merkitys taas luonnonvaratalouden tulevaisuudelle on kiertämätön

pääministerin vastaus oli täsmälleen sellainen kuin työmarkkinajärjestöt työntekijäjärjestöt ja hallitus ovat tämänaamuisessa sopimuksessaan hyväksyneet

kivihiilen käyttö on polttoaineista määrällisesti maamme suurin päästölähde ja sen korvaamisen päästöttömillä tulisi olla hyvinkin ensisijaisia tavoitteita

ei tällä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksella hallitus suinkaan tavoittele parempia sosiaali ja terveydenhuollon palveluja vaan ajaa ja pyrkii ajamaan tätä kautta suurkuntia

on myös selvää tai itse näen erittäin järkevänä myös sen että tämä arviolautakunnan sijoittaminen elintarviketurvallisuusvirastoon on tarkoituksenmukaisinta arviolautakunnan työn jatkumisen kannalta kaiken kaikkiaan

mielestäni sekä maatalous että aluepolitiikka jäivät tässä selonteossa liian ohuelle huomiolle eikä ilman niitä oikeastaan ole luonnonvarapolitiikan eheää kokonaisuutta

koska ongelma on valtionosuusjärjestelmässä olevan rahoituksen määrä tulisi tietysti rahoitusta saada järjestelmään lisää tai vastaavasti kuntien velvoitteita tulisi vähentää

on erittäin myönteistä että yhteinen ymmärrys tämän eläkekiistan hoitamiseksi on hallituksen ja työntekijäjärjestöjen kesken löydetty ja on toivottavaa että nyt sitten työntekijäjärjestöt löytävät niitä keinoja joita tässä sopimuksessa on hyväksytty

turve on kokonaisuudessaan huomattavasti vähäisempi päästötekijä ja onkin todettava että turpeen energiakäytön jatkaminen mahdollistuu kun polttoteknologiaan kytketään hiilidioksidin talteenotto tai hyödyntäminen muuhun käyttöön

näitten härdellien keskellä kuntataloutta heikennetään myös historiallisen rajulla tavalla

käytännössä kaikenlaiset suomalaiset perheet ovat käyttäneet kotihoidon tukea ja on myös huomattava että kaikki perheet eivät nosta tätä kotihoidon tukea kolmea vuotta vaan käyttävät vaikka vain osittain esimerkiksi siirtämällä kesän yli töihinpaluuta tai vastaavaa

ihan lopuksi haluan siteerata tohtori tanja matikaista ja yhdyn hänen arvioonsa tämän valtionosuusuudistuksen osalta

vaikka nuo kotouttamisasiat siirtyvätkin nyt ensi vuoden alusta tuonne temmin pääluokkaan niin on todettava että maahanmuuton osalta kaiken kaikkiaan kotouttaminen on aivan ensiarvoisen tärkeää

tämä ei voi olla oikein eli kriteerit eivät vastaa keskusten toiminnan tasoa ja toivon vakavasti että nämä katsottaisiin uudelleen siltä pohjalta että pyrittäisiin löytämään ratkaisut jotka turvaavat myös näitten kahden vastuualueen elyjen toiminnan

tämä vaatii merkittävää tuotekehityspanostusta mutta mahdollisuudet muun muassa vientiosaamiseen ovat tällä sektorilla erittäin hyvät

tämän pariviikkoisen keskustelun aikana työnantajajärjestöt ovat olleet kovin hiljaa äärettömän tärkeän asian osalta eli työssä olemisen ja työssä jaksamisen osalta

kuntien valtionosuuksilla ja niihin kuuluvalla verotuloihin perustuvalla valtionosuuksien tasauksella pyritään ja niillä tulee pyrkiä turvaamaan kuntien mahdollisuudet järjestää riittävän yhtenäiset peruspalvelut maan eri osissa kohtuullisella vero ja maksutasolla

keskustalle naisten aseman parantaminen työmarkkinoilla ja tasa arvon edistäminen on itsestään selvää

arvoisa puhemies

tuossa budjettikirjassa todetaan selkeästi ja ministerikin taisi sanoa että kuntatalous uhkaa heikentyä huolestuttavasti ja todetaan myös se että tulevina vuosina kuntakenttä velkaantuu ainakin miljardilla eurolla eri arvioitten mukaan

kuitenkin tietyt valitut kriteerit aiheuttavat sen että uudistus ei kohtele kaikkia kuntia tasapuolisesti ja kuntien väliset talouserot tulevat uudistuksen johdosta edelleen korostumaan

asumiseen liittyvää energiatehokkuutta voidaan jo nykyteknologian vaihtoehdoilla parantaa esitetyn mukaisesti mutta se edellyttää muun muassa rakentamiseen liittyvän ohjauksen kokonaisvaltaista ja konkreettista kehittymistä vastaavasti

sen takia harmittaa tavattomasti että hallitus kuitenkin halusi jo vajaan vuoden voimassaolon muutaman kuukauden voimassaolon jälkeen lähteä muuttamaan tätä lakia kotoutumisen edistämisestä muuttamalla valtion rahoitusvastuita kunnille neljästä vuodesta kolmeen vuoteen

hallituksen rakennepoliittisilla linjauksilla vastuuta suomen kestävyysvajeen kattamisesta sysätään monella tavalla kuntien kontolle mitä kautta kuntakenttä eriytyy rajummin kuin koskaan suomalaisen kuntahistorian aikana

tämän lakiesityksen sisältö on tietysti periaatteessa ja käytännössä ihan oikea eli korvataan näille lakiesityksen mainitsemille yliopistoille ne syntyvät menetykset joita verolainsäädännön muutosten kautta aikaansaadaan ja mitä menetyksiä niille lainsäädännön myötä tulee

kuntien harkinnanvaraisilla valtionosuuksilla ja valtionosuuksien korotuksilla taasen pyritään huolehtimaan vaikeimmassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien edellytyksistä tuottaa ja järjestää tarvittavat palvelut

valtionosuusjärjestelmän keskeisenä tarkoituksena on varmistaa että kaikilla kunnilla on olosuhteista ja kuntien tulopohjaeroista huolimatta edellytykset selvitä erityisesti lakisääteisistä tehtävistään

erityinen haaste on tietysti saada tavoitteet ulotettua yksittäisten ihmisten tasolle yhtäläisesti ja tasa arvoisesti koko valtakunnassa ja vielä meidän kaikkien kukkarolle sopivasti

ideaalitilanteessa lasten vanhemmilla onkin tasa arvoisesti sama palkka jolloin valinta kotiin jäävästä vanhemmasta on luonnollisempi ja varmasti myös jakautuu tasaisemmin

tässä leikkauksessa kysymys ei voi olla muusta kuin pyrkimyksestä tietoisesti ajaa pohjoisen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä alas ja vakavasti toivon että hallitus tähän leikkaukseen palaa myönteisemmässä hengessä

hallituksen esityksessä ei ole osoitettu sitä miten rahoitusperiaate toteutuu valtionosuusuudistuksen jälkeen ottaen huomioon kuntien erilainen taloustilanne kuntien tehtävien ja velvoitteitten määrä sekä jo päätetyt valtionosuusleikkaukset

kun tilanne nyt kuitenkin on se että tällä hetkellä isät tienaavat äitejä paremmin on perheen talouden kannalta selvää että pienituloisempi jää kotiin

samaan aikaan hallitus tekee paljon puhuttua kuntauudistusta jonka sisällön osalta viesti vaihtelee aika rajusti

kun nyt puhumme valtionosuusjärjestelmämme uudistamisesta on hyvä muistaa että tällä hallituskaudella mittavat valtionosuusleikkaukset sekä verotulojen tasausjärjestelmän murentaminen monella tavalla ovat eriarvoistaneet kuntia ja kokonaisia alueita

pääministeri on puhunut niin sanotusta talouden kolmannesta tiestä jossa kestävä luonnonvarojen hyödyntäminen on yksi keskeisiä talouden tukielementtejä jatkossa

arvoisa puhemies

tämä virhe on korjattava työmarkkinoilla eikä kotien valinnanvapaudesta leikkaamalla

mutta pakko minunkin on todeta että tämän pienen aasinsillan kautta menen laajemmin tähän nykyiseen yliopistolakiin ja niihin toimenpiteisiin tai tapahtumiin mitä tässä on tapahtunut

kun todetaan että senaatti kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja valtionhallinnon asiakkaille muun muassa vuokraamalla ja hallinnoimalla valtion omistamia kiinteistöjä ja toimitiloja niin nyt on jouduttu toteamaan kyllä että esimerkiksi vankeinhoidossa poliisihallinnossa tullissa rajavartiolaitoksessa nämä vuokramenot ovat nousseet aivan käsittämättömiä määriä

rahoitusperiaatteen toteutuminen on ollut ongelmallista jo nykytilanteessa ja jo päätettyjen valtionosuusleikkausten myötä rahoitusperiaate ei enää toteudu

tuossa ministeri totesi että nyt kuntauudistuksella pyritään vahvistamaan rakenteita

tähän eriarvoistamiseen ja eriarvoistumiskehitykseen myös muun muassa perustuslakivaliokunta on puuttunut käsitellessään kuntien valtionosuusleikkauksia tällä vaalikaudella ja sitä kautta onkin äärettömän tärkeä ja hyvä että myös perustuslakivaliokunta käsittelee tämän valtionosuusjärjestelmän uudistuksen

käsittelyssä kannattamaan edustaja kataisen tekemää hylkäysesitystä

työnantajan silmissä nuoren naisen palkkaamisessa on siis aina vauvalaskun riski

kyllä tämä jo aiheuttaa sen että senaatti kiinteistöjen toimintaperiaatteet olisi syytä arvioida hallituksen kesken hiukan laajemminkin

tämä yliopistoille annettu autonomia ainakin osoitti tuolla oulussa omat ikävät puolensa eli näyttää siltä että sinällään tähän yliopistolakiin näyttää tulevan muitakin muutostarpeita mikäli yliopistot eivät kykene käyttämään vastuullisesti niille annettua autonomiaa

sen lisäksi kuntien veronkorotuksilla ennen kaikkea veronkorotuksilla tulisi saada aikaan noin miljardin euron kestävyysvajeen alentaminen ja kuntien tehtävien leikkauksella pitäisi vielä saada ikään kuin neljäs miljardi kasaan eli kysymys on aika vaikeasta kokonaisuudesta

lähtökohtaisesti valtionosuusuudistuksen tavoite järjestelmän yksinkertaistamisesta selkiyttämisestä ja päällekkäisyyksien poistamisesta on kannatettava ja tarpeellinen

suomen naisyrittäjät näyttävätkin eräässä tiedotteessaan toteavan erittäin osuvasti että yrittäjänaisten mielestä vauvat eivät kuulu firman piikkiin koska raskaus ei ole työperäinen tapahtuma

on ollut monella tavalla myönteistä havaita että tämänkin vaalikauden aikana vallinnut laajasti keskittävän yhdyskuntarakenteen vaatimus on lieventymässä

rajamäelle

kuntayhtymiin liittyy kiistatta tämmöinen demokratiavajeongelma ja yksi tapa sen hoitamiseen on totta kai se että korkein päättävä elin eli valtuusto valitaan suoralla kansanvaalilla

en ole ihan varma ymmärsinkö ed

näitä sanomiani taustoja ajatellen on erittäin perusteltua että keskustan esittämä kotikuntamaakunta malli otetaan kuntauudistuksen pohjaksi

rajamäen puheenvuoron nyt oikein mutta yksityisen metsänomistajan näkökulmastahan kysymys on siitä että metsänkasvatuksella haetaan mahdollisimman hyvää kokonaistuottoa ja siinä työssä tavoitellaan ilman muuta lopputulemana mahdollisimman paljon tukkipuuta

ja koska näin on joudun väistämättä tässäkin vielä pohtimaan sitä onko nyt syytä tehdä näin mittavaa uudistusta tilanteessa jossa meillä on menossa massiivinen sosiaali ja terveydenhuollon uudistus vai olisiko syytä odottaa siellä tapahtuvat muutokset päätökset ja vasta sen jälkeen lähteä määrittelemään valtionosuusuudistus

suomen yrittäjänaisten varapuheenjohtaja samassa tiedotteessaan toteaa sen että jos eduskunta ei tasaa vanhoihin jäänteisiin kuuluvia vanhemmuudenvapaakuluja suomen kilpailukyky romahtaa

olen näin ymmärtämässä myös tämän selonteon eri linjauksia ja samaahan painotti myös ympäristövaliokunta todetessaan talousarviolausunnossaan että yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tarve ja keinot ovat erilaiset erilaisissa yhdyskunnissa ja maan eri osissa

aivan kuin tässä edustajat kyllönen ja piirainen todistivat ja totesivat oulun yliopiston hallitus ja johto osoittivat kyllä viime viikolla sen ettei ainakaan siellä kyetty vastaamaan ja toimimaan vastuullisesti ja kantamaan korkeakoululle kuuluvaa aluekehitysvastuuta koska siellä nyt sitten oulun yliopiston hallitus maksatti yliopiston vuosia kestäneet virheensä lakkauttamalla erittäin tehokkaan kajaanin opettajankoulutusyksikön

keskusta on esittänyt sitä että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja käynnistää parlamentaarisen valmistelun kunta ja palvelurakenneuudistuksen uudelleen käynnistämiseksi nimenomaan tämän keskustan kotikuntamaakunta mallin perusperiaatteitten pohjalta

mutta nyt vain pitää hyväksyä se että energiapuu tulee olemaan jatkossa yksi uusi puulaji samalla tavalla kuin tähän saakka kuitu ja tukkipuu ovat olleet

arvoisa puhemies

jos tässä tulevassa sote uudistuksessa valtionosuudet maksetaan kunnille niin periaatteessa valtionosuusperusteet voisivat toki toimia tässä esitetyssä muodossaan mutta ymmärtääkseni tähän soteen liittyy ja siihen tulee liittyä myös koko sote rahoitusjärjestelmän arviointi ja läpikäynti

voi sanoa että kaikki suomalaiset kuntatalouden kunnallishallinnon asiantuntijat ovat muun muassa tuolla hallintovaliokunnan eri kuulemisissa kannattaneet lämpimästi keskustan kotikuntamaakunta mallia

autojen moottoriteknologiaa kehitetään polttoaineisiin tulee vaihtoehtoja biopolttoaineet yleistyvät keskikulutus laskee sähköautot yleistyvät ja niin edelleen

tuo päätös on monella tavalla hyvin hämmentävä ja voi sanoa hyvin pöyristyttävä

samoin on aivan välttämätöntä että sosiaali ja terveydenhuollon puolella todella ryhdytään toimenpiteisiin parlamentaarisen valmistelun käynnistämiseksi tämän sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen kokonaisuudistuksesta

joka tapauksessa sote muutokset vaikuttavat tähän valtionosuusjärjestelmään ja pidänkin välttämättömänä että myös näiden kahden massiivisen muutoksen kytköstä ja aikataulutusta arvioidaan nyt eduskuntakäsittelyssä

ja kaikki tämä teknologian kehitys mahdollistaa toisin kuin monesti ajatellaan yhdyskuntarakenteen pitämisen monipuolisena jolloin mahdollistuu helposti myös ekologinen energiahuolto

edustaja myller tuossa totesi että kyllä eussa voi vaikuttaa

toivon puhemies että hallitus vastaa näihin esityksiin jostakin minulle tuntemattomasta ja käsittämättömästä syystä myönteisesti

se olisi sitä todellista rakenteellista työtä mitä hallituksen tässä tilanteessa pitää tehdä ja toistan vielä tässäkin sen että minulle oli aika yllättävää että hallituksen virallisessa vastauksessa tähän vanhemmuuden kustannusten jakamiseen ei paneuduttu millään tavalla

osittain tuo syytös tietysti osuu aivan oikein myös maaliinsa mutta erityisen ongelmallista on se että vastuuta ikään kuin pallotellaan nyt tässä oulun yliopiston hallituksen tekemässä päätöksessä

se mihin maa ja metsätalousvaliokunnassa on kiinnitetty aika monta kertaa huomiota on se mikä itse asiassa on ollut esimerkiksi metsäkysymyksissä suomen poliittinen halu vaikuttaa tähän eu päätöksentekoon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kaikella ystävyydellä edustaja mäkisalo ropponen te olette ymmärtänyt aika paljon nyt keskustan välikysymyksestä ja tämän päivän keskustelusta väärin jos te tulette täällä väittämään että keskusta lähtee välikysymyksessään liikkeelle rakenteesta

huoltovarmuuden kannalta tärkeimmästä eli sähköstä tuomme noin viidenneksen

aivan lopuksi puhemies totean vielä sen että tässä hallituksen suunnitelmassa on monia tärkeitä kysymyksiä vailla vastauksia muun muassa yksinhuoltajien osalta millä tavalla käy yrittäjävanhemmille ja niin edelleen mutta arvoisa puhemies ajan puitteissa totean loppuun sen että en millään muotoa voi hyväksyä tätä hallituksen suunnittelemaa kotihoidon tuen leikkausta

olemme jopa hiukan joutuneet pohdiskelemaan sitä millä tavalla tälläkin vaalikaudella ministerit ovat osallistuneet millä aktiivisuudella he ovat osallistuneet kaiken kaikkiaan muun muassa ministerineuvostojen kokouksiin

tuottamastamme sähköstä lähes puolet teemme kasvihuonepäästöjä aiheuttaen vaikka muulle maailmalle olemme luvanneet aivan muuta

toisaalta opetusministeriöstä todetaan että oulun yliopisto toteuttaa omaa pitkän tähtäimen strategiaansa omista lähtökohdistaan ja oulun yliopisto taas toteaa että kajaanin päätöksellä toteutetaan opetusministeriön pitkän ajan politiikkaa

lisäksi vaikka energian kokonaiskulutus on käännettävissä selvään laskuun elinkeinorakenteemme ilmaston ja etäisyyksien vuoksi kohtuuhintaisen sähkön kulutus kasvaa

me lähdemme nimenomaan siitä että meidän pitää löytää kuntasektorin uudistusten pääpaino nimenomaan palveluitten palvelurakenteitten ja palvelutapojen uudistamiseen

olemme useasti todenneet sen että näissä metsäasioissa on selkeä vaikuttamisen lisäämisen paikka

jo kansantaloutemme näkökulmasta on oltava selvää että suomen tulee päästä sähkössä omavaraiseksi

on aivan selvä asia että tällainen pallottelu ei ole kestävää vastuun kantamista eli kyllä vastuunkantajat pitää tällaisissakin päätöksissä löytyä

vaikka toista väitetään niin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vahvan verotulopohjan keskuskaupungit näyttäisivät voittavan uudistuksessa

toivon että edustaja perehtyy hiukan tarkemmin keskustan tekemään välikysymykseen

syrjäisyyskertoimiin lisättiin yksi porras lisää vesi ja tuulivoimalaitoksista kunnalle maksettavat kiinteistöverot säilytetään verotulotasauksen ulkopuolella ja ikäryhmien painoarvoa muutettiin

edellinen hallitushan panosti voi sanoa että rajusti muun muassa kotimaisen biotuotannon kehittämiseen ymmärtäen sen että suomi on niin monella tavalla biotuotannon mahtimaa

ok hyviä tärkeitä muutoksia joiden pohjalta nyt sitten täälläkin monet puheenvuorot käytetään iloisina siitä että kävikin paremmin kuin edellisessä esityksessä